on selvää että nämä nyt tehtävät leikkaukset ovat vaativia ja haastavia kaikille työssäkäyntialueilla elinkeinoelämälle ja myöskin opiskelijoille

sen sijaan liikenne ja viestintäministeriössä ei ole postin omistajaohjausta elikkä siitä näkökulmasta emme ohjaa postin sisäistä liiketoimintaa vaan vastaamme nimenomaan postimarkkinoiden toimivuudesta

olen myöskin samaa mieltä siitä että nykyinen monopolisopimus ja se velvoite ja ostoliikenne jota tällä hetkellä vrltä saamme eivät täysin vastaa toisiaan

tästä näkökulmasta oma tahtotilani on se että meillä syntyy mahdollisuus uuteen yrittäjyyteen meillä syntyy mahdollisuus paikallisiin palveluihin meillä syntyy mahdollisuus alueelliseen kehittämiseen ja meillä syntyy aidosti myöskin mahdollisuus nimenomaan lehtitalojen osalta jaella lehtien rinnalla myös muuta postia

omasta näkökulmastani tässä vaiheessa postilakia on nimenomaan kysymys nyt siitä että se miten on ajateltu että saadaan tämä markkina syntymään mahdollistetaan nyt aidosti ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille

arvoisa puhemies

tämä edellyttää neuvottelua ja olemme saaneet myös linja autoliitolta hyvin pitkälti sitovia lupauksia sille että he markkinaehtoisesti ottavat näitä reittejä huomioon

arvoisa puhemies

lyhyesti haluaisin todeta vielä sen että kun olen puhunut liiketaloudellisin perustein olen puhunut siitä että tätä on analysoitu niin matkustajamääristä liikennemääristä palvelukokonaisuuksista ja alueiden tarpeista ja katsottu kokonaisuus

yksi mahdollisuus sen osalta on että vr suorittaa siinä markkinaehtoista liikennettä mitä ei millään tavalla poissuljeta kun ostoliikenteestä joudutaan luopumaan

toinen vaihtoehto on että haemme sinne tällaisen kutsuplus tyyppisen rakenteen jolla saamme sen osalta liikenteen sujumaan

joka tapauksessa olemme tämän ratkaisun työstäneet siten että yksikään alue ei jäisi ilman palvelua ja että saamme huolehdittua niistä keskeisistä palveluista joita tarvitsemme

tämä osa on kuitenkin kuntien vastuualuetta ja tulevaisuudessa sitten siellä pitkälti huolehdittavana myöskin kaavoitus ja maakuntakaavat ottavat kantaa sitten alueiden rakentamisoikeuksiin

tällä hetkellä meidän keskeisin tavoitteemme on saada sujuva ketterä ja monipuolinen linja autoliikenne liikkeelle näille alueille joilta nyt joudumme tätä ostoliikennettä leikkaamaan

arvoisa puhemies

se on se joka on osa tätä arkea jonka ääressä me olemme ja sen takia niin monet niistä päätöksistä joita teemme ovat niin tärkeitä tämän kokonaisvaltaisen kuvan rakentamiseksi

arvoisa puhemies

olen toiminut suomalaisen perheyhtiön hallituksessa ja kun yhtiö on myyty ja fuusioitu yhteen toisen ruotsalaisen yhtiön kanssa jonka omistajana on pääomasijoittaja jonka taustayhtiö sijaitsee luxemburgissa niin se ei automaattisesti tarkoita sitä että kyseessä on veronkiertoyhtiö

kyseessä on eu maa jonka yhteydessä tehdään töitä ja oma työni on ollut ruotsalaisen yhtiön hallituksessa siellä nimenomaan huolehtien siitä että teemme mahdollisimman hyvää tulosta jonka pääomasta maksamme verot suomeen

henkilökohtaisesti en ole saanut mitään hyötyä yhtiöstä tai sen hallinnosta

arvoisa rouva puhemies

ensinnäkin haluaisin vielä korostaa sitä että tässä yhteydessä kysymys ei ole yksityistämisestä vaan kysymys on siitä että mahdollistamme useamman toimijan toimimisen postitoimialalla

posti tällä hetkellä kilpailee jo niin ulkomaisten kuin muualta tulevien toimijoiden kanssa postipakettijakelussa ja muussa postin toiminnassa

posti pääsääntöisesti jaetaan sopimuspohjaisesti elikkä posti tekee sopimuksen esimerkiksi laskuja tai kirjeitä lähettävän toimijan kanssa joka sitten siltä pohjalta päättää minkätyyppisellä jakelulla postia toimitetaan

tällä hetkellä nykytilanteessa jo toimilupa on annettava jos sille ei ole juridisia esteitä

me olemme valmiita tämäntyyppiseen ilmoitusluontoiseen menettelyyn kaikilla muillakin viestintäpolitiikan toimialoilla kuten televisio ja radiotoimialalla

meillä on myöskin kokeiluja eri puolilla suomea joissa on esimerkiksi lehtijakelija tai lehtitalo sopinut pienemmän talon kanssa lehtensä jakelusta ja heillä on kuusipäiväinen jakelu käytössä

tämän lisäksi digitalisaatiolla halutaan toki mahdollistaa tulevaisuudessa myös uudenlaisia tapoja toimittaa postia kuten sitten lennokeilla haja asutusalueille paketteja mutta nämä toistaiseksi ovat vielä hyvin erityistapauksia ja lähtökohdiltaan erityisen kiireellisiä

se minkä takia postilakia käsitellään kahdessa eri vaiheessa johtuu siitä että tämä ensimmäinen vaihe on sidottu meillä aikatauluun joka on yllätys yllätys taas kerran eusta lähtöisin koska meillä postitoimilupaa hakeneet yritykset ovat jättäneet suomea vastaan valituksen

näin ollen meidän on otettava kantaa tähän sääntelyyn jota pidetään kilpailua vääristävänä tällä hetkellä

olen itse pyrkinyt siihen että postin ykkös ja kakkosvaiheen valmistelut olisivat niin lähellä toisiaan kuin mahdollista jotta me pystyisimme mahdollisimman hyvällä osaamisella mahdollisimman laajalla kuulemisella tätä asiaa valmistelemaan

vielä liittyen siihen että nytten on siirrytty pois toimiluvasta ja laitettu ilmoitus osaksi

silloin meidän on myöskin laitettava kiristyksiä tähän ensimmäiseen vaiheeseen jo postilakiin jotka liittyvät kirjeiden merkitsemiseen ja virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamiseen

kiitos

hallitus on toteuttanut edellisen hallituksen ja eduskunnan tekemän päätöksen ja on istunnossaan ollut yksimielinen

arvoisa herra puhemies

ensimmäisessä vaiheessa on otettu kantaa siihen että postitoimiluvan voi saada tulevaisuudessa ilmoitusluontoisella menettelyllä

vaikka en vastaa tästä omistajaohjauksesta niin tunnen tämän tapauksen koska olen saanut käydä keskustelua sekä rauman telakan että sitten asianomaisten yhteydessä tästä lauttaliikenteestä liikennepoliittisesta näkökulmasta

tällä pyritään huolehtimaan siitä että syntyy uusia postitoimilaitoksia alueellisestikin kun se on mahdollista myös pienille ja keskisuurille yrityksille

tämä on kieltämättä ollut haasteellinen hankinta ja siinä vaiheessa kun hallituksemme astui tähän tehtäväänsä hankinta on ollut jo hyvin pitkällä ja se vastuu hankinnasta on ollut yhtiön hallituksella ja hallituksen tekemällä päätöksellä

postilain toinen vaihe on meillä vasta selvityksessä ja käymme tällä hetkellä läpi niin postidirektiiviä kuin myös sitten eri mahdollisuuksia kehittää postitoimialaa laajasti

tässä yhteydessä kuulemme kaikkia osapuolia niin kilpailuviranomaista viestintävirastoa ja myös henkilöstöjärjestöjä kuin myöskin postia ja muita alan toimijoita

katsomme varmasti yhteistyössä jatkossa etenkin liikenneviraston näkökulmasta sitä että kun näitä toimeksiantoja annetaan tämän liikenteen järjestämisestä niin millä tavalla siinä voisimme paremmin huolehtia hankintamenettelystä

se tarkoittaa sitä että meidän on kuitenkin katsottava toki aina taaksepäin koska sieltä me näemme sen polun mistä olemme tulleet ja sitten katsomme kuinka ja mihin se vie meitä eteenpäin

mutta siitä huolimatta meidän on otettava tämä aika huomioon ja se että ihmisten käyttäytymismuutokset sähköpostin tuleminen ja digitaaliset palvelut ovat muuttaneet hurjan paljon yhteiskunnankin tuottamia palvelutarpeita

no sitten minä ymmärrän että tämä kakkosvaihe on asia joka kiinnostaa ja meillä on sen osalta valmistelu käynnissä mutta vielä kesken

liikenteen näkökulmasta ja silloin kun liikennepolitiikkaan tätä kriteeristöä voidaan soveltaa on varmasti tärkeätä että voimme lisätä riittävästi sellaisia kriteereitä jotka vaikuttavat liikenneturvallisuuteen käytettävyyteen käyttökustannuksiin ja myöskin siltä osin täsmentävät ja parantavat myöskin valtion hankintaedellytyksiä

me katsomme millä tavalla erilaiset euroopan eun sisällä olevat maat ovat ratkaisseet postitoimintaa

me kuulemme postia me kuulemme teitä me kuulemme myöskin muita sidosryhmiä mutta ennen kaikkea me haluamme huolehtia siitä että suomessa on jatkossa hyvät palvelut alueellisesti toimivat kokonaisuudet yrittäjyyttä mutta myöskin mahdollisuus innovaatioille kasvulle kehitykselle

tärkeää on myöskin se että valtiolla olisi mahdollisuutta linjata innovatiivisia hankintamenettelyitä ja sitä kautta myöskin tukea suomalaista yrittäjyyttä suomalaista alkavaa teknologiaosaamista uusilla toimialoilla antaaksemme referenssejä myöskin kotimaisille yrityksille

mutta kuten sanottu näissä molemmissa kyseisissä tapauksissa on ollut päätöksiä jotka ovat tapahtuneet joko ennen tätä hallitusta tai juuri sen kynnyksellä

kyselytunti päättyi

myös liikennealan sääntely uudistetaan

perkaamalla pykälät palvelutarjonta ja kilpailu muun muassa henkilö ja tavaraliikenteessä lisääntyvät ja samalla luomme hyvän kasvualustan innovaatioille ja parempia palveluja ihmisille

myös esimerkiksi pysäköintikiekon käytöstä muodosta ja jopa väristä on säädetty piinallisen tarkasti mikä on aiheuttanut yleisen oikeustajun vastaisia pysäköintivirhemaksuja

toivon saavani kollegoiltani kansalaisilta yrityksiltä ja yhteisöiltä perusteltuja aloitteita huonojen säännösten tunnistamiseksi

kehitetään yhdessä yhteiskuntaa joka on lähempänä ihmistä lähempänä yrityksiä luodaan mahdollistava ja turvallinen ympäristö kansalaisille ja elinkeinoelämälle

arvoisa puhemies

meillä on useita kiinnostuneita toimijoita jotka ovat valmiita tulemaan harjoittamaan raideliikennettä meidän raiteillemme ja se vaatii ennen kaikkea yhteistyötä vrn yhteiskunnan yhteisten uusien toimijoiden sekä markkinoiden välille

sitä määrää emme saa nostettua ilman että tarjonta lisääntyy ja meidän tehtävämme on huolehtia että tämä siirtymäkausi tehdään hallitusti ja myöskin osaavasti

olemme etuoikeutettuja siinä että olemme kolmen viimeisen maan joukossa jotka eivät ole avanneet kilpailua raideliikenteessä

meillä on siis monia paikkoja joista saamme oppeja ja joista voimme katsoa millä tavalla eri keinoin liikennettä voidaan avata

tärkeintä tällä hetkellä on nyt havainnollistaa se että liikenne jatkuu meidän raiteillamme ja olen aina ja kaikissa yhteyksissä todennut

me tulemme kaikin keinoin edistämään joukkoliikenteen kehittämistä suomessa myös raiteilla

me maksamme tälläkin hetkellä väyläverkon käytöstä

samalla kuitenkin meidän korjausvelka on kasvanut ja meidän väyläinvestoinnit ovat jatkuvasti vähentyneet

jokainen meistä maksaa käytetystä ajasta tai datasiirrosta ja samanaikaisesti me tulemme maksaneeksi myöskin osan siitä miten televerkkoja investoidaan ja jatkuvasti kehitetään

me teemme sen ja se ei vaikuta siihen missä kohtaa maassa televerkkoja kehitetään vaan siinä on mukana regulaatio joka ohjaa sitä että rakenteita syntyy ja investointeja koko maahan

liikennekaaressa ei ole kyse yhtiöittämisestä vaan kysymys on digitaalihankkeesta jossa aidosti pyritään huolehtimaan siitä että liikenne palveluina kehittyy

me teemme merkittävän digiloikan toimialalla ja sitä kautta mahdollistetaan yrittäjyyttä kasvua ja työllisyyttä uusia palveluita ja myöskin parannetaan kuntien mahdollisuutta luoda palveluita koko maahan

haluaisin myöskin todeta tässä yhteydessä kotouttamiseen liittyen että pohjoismaisessa yhteistyössä olemme pohjoismaiden ministerineuvostossa sopineet yhteisestä pohjoismaisesta hankkeesta

sen tarkoituksena on pyrkiä huolehtimaan siitä että pystyisimme pohjoismaissa mahdollisimman hyvin keskinäisiin oppeihin ja myöskin keskinäisiin projekteihin ja ratkaisuihin tämänkin kysymyksen osalta

arvoisa puhemies

vastaan edustaja turusen kysymykseen kuituverkon osalta

taajuuspolitiikalla ollaan saatu lähes kattavat yhteydet langattomasti mutta meidän valokuituyhteydet eivät ole ihan toivotulla tasolla

tähän meillä on työn alla kolme toimenpidettä

lupaprosesseja näitä investointeja varten pyritään selkeästi keventämään siitäkin saadaan parempi ohjelma tämän toukokuun aikana

arvoisa puhemies

neuvottelun vrn ostoliikenteestä ja sen leikkauksista kävimme välittömästi ja neuvottelimmekin tulosta huomattavasti paremmaksi

päätös tehdä mahdollisimman vahvaa joukkoliikennettä ja sitä parantavaa politiikkaa koko maahan oli myöskin itsestään selvä seuraus siitä mitkä leikkaukset ovat edessä

se näivettyy etenkin maakunnissa jollemme sitä lähde kehittämään ja tämä hallitus tulee kehittämään joukkoliikennettä uuden liikennekaarihankkeen myötä

sitä liikennettä syntyy bussiliikennemuodossa kaikkialle muille yhteysväleille paitsi y junan osalta

kaikkia nyt ostoliikenteen kautta lakkautettavia yhteysvälejä korvaavaa bussiliikennettä täydennetään velvoiteliikenteellä

kilpailua voidaan avata ilman lainsäädäntöä

yleisradion indeksi on jäädytetty myös tälle vuodelle ja indeksijäädytystä ehdotetaan nyt jatkettavaksi ensi vuodelle

valtiovarainministeriön valmistelemalla hallituksen esityksellä yle verolain muuttamisesta ei ole suoraa vaikutusta yleisradion rahoitusasemaan koska verokertymällä ja ylen määrärahan suuruudella ei ole välitöntä yhteyttä toisiinsa

yleisradiolle maksettavan korvauksen päättää jatkossakin eduskunta yhtiön ohjaus ja valvonta säilyy edelleen eduskunnan valitsemalla hallintoneuvostolla ja jatkossakin yleisradiota koskevat linjaukset tehdään parlamentaarisesti

ryhmän työ on ollut tarkoitus aloittaa vuodenvaihteessa mutta meillä on tahtoa ja halua saada yleisradiosta keskustelu välittömästi liikkeelle parlamentaarisessa järjestyksessä ja siitä näkökulmasta olemme valmiita asettamaan ryhmän vielä tämän viikon aikana jotta se voisi järjestäytyä ensi viikolla

hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat tehneet harkitun esityksen siitä että valmisteleva ministeri ja parlamentaarisen ryhmän puheenjohtaja eivät tulisi samasta puolueesta

tästä näkökulmasta katsottuna tulen ehdottamaan että parlamentaarisen ryhmän puheenjohtajuus on kokoomuksella

korostaisin tässä yhteydessä sitä että yleisradio oytä koskevat linjaukset tehdään parlamentaarisesti eikä määrärahan kuulumisella kehyksiin voida muuttaa esimerkiksi yhtiön rahoituksen tasoa

lopuksi haluan vielä todeta että on tärkeää että myös yleisradio omalta osaltaan osallistuu säästötalkoisiin valtion taloudellisen tilanteen ohella erityisesti myös siksi että samaan aikaan kaupallinen media on suuressa murroksessa

tämä yhteys ei ole kannattava edes linja autoyrittäjille tällä hetkellä ja koska tätä yhteyttä ei ole saatu synnytettyä junaliikenteen korvaavaa bussiliikennettä niin olemme katsoneet mitä muita ratkaisuja sinne voitaisiin löytää

päinvastoin kuin sanotte olen käynyt siuntiolaisten ja siuntion kunnanjohdon kanssa useita keskusteluita ja ollut siellä koko aamupäivän viime lauantaina

muutoksilla pantaisiin uudelleen osittain täytäntöön liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tiedonvaihdon helpottamisesta annetun euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin velvoitteita